hyvin toimeentulevan on vaikea käsittää että muutamat kympit ovat tärkeitä arjen pyörittämisessä

köyhyyden vähentäminen on kaiken lähtökohta

meillä pitäisi olla maailmalla niitä markkinamiehiä ja markkinanaisia jotka vievät näitä suomen hyviä tuotteita ulkomaille mutta se ei ole mikään helppo ratkaisu

vain sillä tavalla meillä on edes jonkinlaisia mahdollisuuksia rajoittaa ulkomaisten energiatuotantojättien määräävää asemaa suomen energiamarkkinoilla ja varmaan on oikea paikka käydä joskus keskustelua energiapolitiikasta

mikään maa ei voi kehittyä eikä köyhyys voi vähentyä ilman riittävää yritystoimintaa ja ihmisarvoisia työntekomahdollisuuksia

lapsilisien leikkauksella hallitus antaa myös selkeän psykologisen viestin

korkeat työvoimakustannukset energia polttoaineiden korotukset ovat johtaneet siihen ettei yrittäminen läheskään aina kannata

suomen ja venäjän pitäisi pyrkiä toteuttamaan yhteinen arktisen osaamisen keskus tutkimuksen ja yhteisen tuotannon ja yhteisten isojen projektien toteuttamiseksi

suomessa on monipuolista osaamista annettavana kestävän elinkeinoelämän luomiseksi sekä yritystoiminnan edistämiseksi

hallituksen tulisi panostaa viennin edistämiseen niin euroopassa kuin euroopan ulkopuolellakin

olen edelleen myös sitä mieltä että turve pitäisi nostaa kivihiilen edelle

tällaiset tutkimuksen ja kaupan sopimukset syntyvät vain valtiotasolta ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen sitoutuneina

myös on puhuttu paljon liikunnan merkityksestä

on tärkeää että kehitysmaissa saadaan aikaan oma vahva talouden perusta ja toimiva demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä

arvoisa puhemies

suomen metsäteollisuuden mahdollinen mukaantulo biopolttoaineen tuotantomarkkinoille olisi merkittävä lisä kestävän kehityksen polttoainetuotannossa

työkyvyn ylläpitäminen ja siihen liittyvänä myös terveystieto ja liikunta ovat tärkeitä osaamisalueita jotka tukevat työhyvinvointia ja työssä jaksamista

tämä edellyttää luottamusta ja niitä hyviä suhteita ymmärrystä löytää win win ratkaisuja joissa molempien maiden talous hyötyy ja tarpeet kohtaavat

suomessa ei meillä siihen ole varaa

talouspakotteissa olemme yhteisessä eu rintamassa mutta olisi tärkeää että eussa otettaisiin huomioon suomen asema venäjän rajanaapurina ja kauppakumppanina

näillä osaamistavoitteilla olisi merkitystä myös työurien pidentämisen kannalta

tämä on mielestäni tarpeellista meillä on yhteistä rajaa ja me tiedämme että meillä on vankat pohjat tähän venäjäsuomi yhteistyöhön

näiden luonnonvarojen hyödyntäminen ja maatalouden kehittäminen toisi työtä ja omavaraisuutta omalle kansalle

yleensäkin hallituksen talouspolitiikasta puuttuu kaikkinainen johdonmukaisuus

erityisesti eu pakotteet ovat vaikuttaneet maamme elintarviketuotannon vientiin joidenkin laskelmien mukaan jopa satoja miljoonia sekä matkailu ja rakennusalaan myös

kestävän kehityksen tuotanto vaatii joka tapauksessa uutta ajattelua myöskin taloudellisuuden ja ilmastonmuutosajattelun osalta

on selvää että maassa jossa on aseellinen konflikti tai luonnonkatastrofin aiheuttama hätä tarvitaan ensisijaisesti humanitaarista apua sekä rauhanturvaamiseen konkreettista apua

aluepolitiikkaan keskittymispolitiikkaa

mutta loppujen lopuksi sitten vielä ihan konkreettisesti että ollaan missä koulussa tahansa niin meillä kaikilla tulisi olla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön missä ei tarvitse kokea väkivaltaa ei kiusaamista tai häirintää ja myös että jokaisessa koulussa olisi tämä oppilashuolto kunnossa

arvoisa puhemies

suomelle on tärkeää säilyttää venäjän kanssa yhteistyö mahdollisesti tulevilla arktisen alueen hankkeilla myös laivanrakennus ja rakennusaloilla

sen lisäksi että kaikkein suurimmassa hädässä oleville tarjotaan ruokaa vettä suojaa ja ensiapua on pyrittävä edistämään mahdollisuutta päästä normaaliin elämään

mielestäni kun tämä aikakausi on tämmöistä ja rahoja niukasti täälläkin jaetaan olisi kyllä oikeudenmukaista että ne lapset joidenka vanhemmat tienaavat hyvin

miten saadaan ihmisen tasavertainen kohtelu huomioon otetuksi ja miten saadaan palveluiden saatavuus turvattua kohtuullisen lähellä jokaista ihmistä

hyviä kahdenkeskisiä avauksia ovat olleet tekemässä aikaisemmat presidentit ja nyt syksyllä presidentti niinistö ja ulkoministeri soini

vaikka yhä useammin humanitaariset kriisit pitkittyvätkin apua on pyrittävä saamaan lähialueille jotta ihmisten ei tarvitse lähteä kotoaan tai että heidän olisi helpompi palata sinne niin pian kuin mahdollista

tässä muutamia konkreettisia ajatuksia

hallituksen taholta kuulee usein sanottavan että palvelut paranevat kun mahdollisimman monta kuntaa lyödään yhteen ja saadaan leveät hartiat

toivon että tähänkin joskus puututtaisiin mutta tämä on olevinansa niin arka asia että aina sanotaan että se on jokaisen lapsen oikeus

maamme talous ei kestä ennustettua turvapaikanhakijamäärää joten olisi tärkeä saada ratkaistua kokonaisvaltaisesti pakolaistilanne

humanitaarisen avun rinnalla ihmisiä on autettava oman kotimaansa jälleenrakentamisessa ja rauhan edistämisessä

moni asia on myös täällä oikeus mutta niistä olla

edustaja hänninen koska poissaolot ollaan luovuttu

tämä on tärkeä kehityspolitiikan tavoite myös laajamittaisen pakolaisuuden estämiseksi

afrikan huolestuttava väestömäärän kasvu kuivuus nälänhätä ja sisällissodat aiheuttavat tulevaisuudessa ehkä yhä enemmän liikehdintää eurooppaan elleivät elinolosuhteet parane

miten on mahdollista ettei asiakasta hoitavalla lääkärillä ole paras arviointikyky kun kyseessä on mahdollinen eläkkeellepääsy

meille suomalaisille sukupuolten välinen tasa arvo on kovin tavallinen asia

mistä tulee se viisaus eläkevakuutusyhtiöltä ja vakuutuslääkäriltä kun he potilasta näkemättä arvioivat hänen kuntonsa

sen lisäksi että kehitämme taloudellisin keinoin avun vaikuttavuutta ja olemme mukana ykn operaatioissa suomen on oltava vahvasti mukana etsimässä poliittista ratkaisua yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa

suomi on tähänkin asti ollut edistämässä aktiivisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamista ja on hienoa että tämä asia on edelleen yksi hallituksen kehityspoliittisista päätavoitteista

arvoisa puhemies

hallitus tuntuu olevan tyytyväinen toimintaansa mutta kun liikun ihmisten parissa siellä saa kuulla erilaisia epäkohtia

ihmisiä tuolla maakunnassa puhuttavat myös nämä taksimatkat sillä matkakorvaukset ovat myös olleet sairausvakuutuksen nopeimmin kohonnut menoerä lääkekorvausten ohella

kaikista näkökulmistamme kannamme vastuuta tässä vaikeassa tilanteessa oman kantokykymme rajoilla

heidän koulutiensä päättyy liian usein lapsiavioliiton seksuaalisen väkivallan tai köyhyyden takia

arvoisa puhemies

siitä huolimatta tarvitaan vielä paljon yhteistyötä tämän epäkohdan korjaamiseksi

ei ole oikeastaan hyväksyttävää että yksi matkustaja istuu taksissa ja toinen taksi ajaa perässä yhden matkustajansa kanssa ja päämäärä on sama paikka

kehitysmaiden väestönkasvun hillitsemiseen tarvitaan ehkäisyneuvontaa ja perhesuunnittelua

ihmiset kokevat turvattomuutta

johtavuutta tuntuisi tähänkin löytyvän näin tietokoneaikana

arvoisa puhemies

rahalla saa melkein kaikkea mutta toivon hallitukselta myös arvokeskustelua mihin ollaan menossa

jos haluamme painottaa eriarvoisuuden poistamista potilaiden omaisvastuuosuuksien korottaminen päinvastoin lisää sitä sillä vanheneva ja köyhempi väestönosa sairastaa maassamme enemmän ja joutuu tietysti käyttämään matkoja enemmän

venäjä aloitti ilmaiskut syyriassa syyskuun lopussa ja aikoo suunnata isiliä ja muita terroristijärjestöjä vastaan

ja koska aika rientää

täällä on annettu tukea näille yhdeksälle kahdenväliselle maalle

viranhaltija

me olemme ennen joulua lokakuusta lähtien kokoontuneet ja varmaan tehneet hyvin ansiokasta työtä erilaisten asiantuntijoiden kanssa ja me emme hyväksy myöskään tätä hallituksen esitystä koska täällä ei tiedetä rahoitusvastuuta mitä on lähidemokratia miten käytännössä pieni ihminen saa tätä hoitoa siellä on hän sitten jossain utsjoella tai täällä suuressa helsingissä

oikeusasiamiehen valvontavaltaan kuuluvat kaikki julkisen vallan elimet pois lukien eduskunnan lainsäädäntötyö kansanedustajien toiminta ja oikeuskanslerin virkatoimet

olisiko hallituksen näytettävä esimerkkiä esimerkiksi siinä asiassa kun puhumme että suomi on kristitty maa millaisia päätöksiä me olemme tekemässä vai olemmeko unohtaneet äideiltä ja isiltä saadut opetukset ja myös luottamuksen korkeimpaan kuten tekivät maamme sotilaat puolustaessaan maatamme ja kotirintamalla elävät naisemme ja lapsemme

viime perjantaina jo tarkastusvaliokunnan mietintöä pohdittiin hyvinkin seikkaperäisesti valiokunnan puheenjohtaja ja muut mutta voi sanoa että kertaus on opintojen äiti

ykn ja eun läheinen ja aktiivinen yhteistyö on erityisen tärkeää rauhanomaisen ratkaisun syntymiseksi

hallitus julistaa että on tärkeintä kohentaa maamme kilpailukykyä mutta täytyy sanoa että sanat ja teot ovat ristiriidassa

arvoisa puhemies

on todella myönteistä kuulla että tämä ennaltaehkäisy juuri kuten edustaja hiltunenkin painotti tätä tuo aikanaan säästöjä ja myös estää sitä ettei ihmisille tulisi tämmöisiä traagisia kokemuksia

arvoisa puhemies

kaiken tämän kansainvälisen yhteistyön rinnalla on myös tärkeää että vahvistetaan suomen itsenäistä puolustusta ja sisäistä kriisinhallintaa

kilpailun lisäämiseksi esitetään lievennyksiä katsastusluvan saantiin helpottamaan uusien yrittäjien tuloa alalle

kun kunta ulkoistaa järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaali ja terveydenhuoltopalveluja yksityisille niiden toiminta kuuluu suomessa siis oi keusasiamiehen valvonnan piiriin

puutun ihan lyhyesti sanomalla että valtiosihteerijärjestelmässä valiokunta pitää epätyydyttävänä sitä että ministeriöissä on yhä muita poliittisia avustajia valtiosihteerien ja erityisavustajien lisäksi

vakavasti pitäisi käydä keskustelu omaishoidon asiasta kokonansa ei yksistään että se siirretään kelan kautta järjestettäväksi niin kuin olemme myös puolueena vaatineet

mutta kysyisin

mitä ministeriöt voisivat tehdä kun yksi viidesosa maamme nuorista jää töistä pois mielenterveysongelmien vuoksi

työterveyshuolto päivystys nämä käytännön asiat meille ovat vielä epäselviä ja minä uskon että teilläkin on aika lailla tämmöinen raakile esitys

esityksen mukaan jatkossa määräaikaiskatsastusten ja valvontakatsastusten kohdalla luovuttaisiin nykyisestä luvanhaltijan tiukasta riippumattomuudesta

tällaisessa euroopan kriisissä suomi ei saa olla helposti haavoittuva ja vaikka pohjoismaisesta yhteistyöstä ruotsin kanssa keskustellaan ja sitä puuhastellaan tavoitteena pitää olla kansallisen puolustuksen vahvistaminen ja oman maan etu

jussi pajuojan kirjoituksessa pohditaan tietotekniikan tulemista

ja en ota kantaa näihin yksittäisiin talousarvioaloitteisiin joita me perussuomalaiset olemme tehneet minä myös mutta toivon että siihen tulee toinen aika

suuri askel on tulevat sähköiset ylioppilaskirjoitukset

tällä toimenpiteellä turvattaisiin omaishoitajien tasavertainen kohtelu suomen jokaisessa kunnassa ja yleensäkin pitäisi ajatella että omaishoidosta pitäisi tulla yksi todellinen vaihtoehto ja näistä asioita tulisi kiihkottomasti nyt keskustella kun tiedämme että laitospaikkojen määrä vähentyy ja vanhusväestömme jatkuvasti kasvaa

mutta tämä on ihmistä ajatellen niitä suurimpia uudistuksia mitä tässä vuosikymmenten saatossa ollaan tehty niin että toivoisin että jäitä hattuun ja nyt ruvettaisiin tekemään yhteistyötä kaikki puolueet keskenänsä

koska hallitusohjelmassa puhutaan että kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa mikä estää ettei omaishoitoa voitaisi kehittää todella tasavertaiseksi hoitomuodoksi

muutama sana kuntoutuksesta

hallitusohjelman tavoitteena on pidentää työuria alusta keskeltä ja loppupäästä siksi kuntoutus on tärkeää työssäjaksamisen kannalta

meillä pitää olla uskottava turvallisuuspolitiikka jossa on mukana muun muassa kyberpuolustus sekä keskustelua myös strategisista suorituskykyhankkeista

alalle on tulossa mahdollisesti moninkertainen määrä katsastuspaikkoja

ja me perussuomalaiset lähdemme siitä että jokaisella tulee olla ihmisarvoinen elämä on hän sitten yrittäjä työväestön edustaja tai muu

katsastuksen suorittaminen korjaus ja huoltotoimintaa harjoittavien yrittäjien toimesta sekä muun muassa alan kiristyvä kilpailutilanne ja muut kaupalliset intressit sisältävät merkittävän riskin siitä että toiminnassa ei kaikilta osin noudateta puolueettomuutta ja riippumattomuutta takaavia säännöksiä

on aloja missä kuntoutus on välttämätöntä ja valiokunta on kiinnittänyt oikein huomiota myös siihen että nuoret henkilöt tarvitsevat kuntoutusta eli mitä varhaisemmassa vaiheessa sen parempi ja kustannukset saattavat jäädä huomattavasti alemmaksi verrattuna siihen että kuntoutus otetaan vasta vihoviimeisenä toimintamuotona käyttöön

kuntamme päättäjät ovat huolissansa siitä kun nyt ollaan siirtämässä kuntien ensivastehoitoa sairaanhoitopiirien vastuulle

voisi tulla jotain hyvää mutta kun on hallitus ja oppositio niin tästä ei tule mitään ja luulen että tämä ei mene läpi

kouluihin tehdyillä tarkastuksilla on todettu että lapset ja nuoret osaavat viihdekäytön mutta muu tietotekniikka ei olekaan itsestäänselvää

meillä omassa kihniön kunnassa sairaankuljetus menee kunnan omana yksikkönä mutta kun tämä tuleva astuu voimaan niin nämä kaikki maksut kolminnelinkertaistuvat